arvoisa puhemies

niukkuudesta huolimatta tai itse asiassa sen takia liikenneverkon kehittäminen on erityisen suunnitelmallista työtä jossa parhaan kyvyn mukaan tulee huolehtia maamme kokonaisedusta

minun mielestäni lakialoitteen äiti edustaja kalmari omassa avauspuheenvuorossaan toi varsin hyvin esille niitä näkökohtia jotka tätä ongelmakenttää kuvaavat

hallituksen liikennepoliittinen selonteko antaa tähän hyvät eväät tuleviksi vuosiksi

tavarat liikkuvat toiselle puolelle maapalloa ja takaisin voisiko sanoa yhdellä hiiren naksahduksella ja tämä koskee tänä päivänä myös ruokaa ja elintarvikkeita

meillä on tällaista järjettömyyttä joka tuossa jo aiemminkin tuli esiin että norjassa pyydettyä lohta roudataan kiinaan ja se perataan siellä ja pakastetaan ja tuodaan sitten suomalaisille kuluttajille myytäväksi kauppaan

ei varmaan ole kovin kaukaa haettu sellainen ajatus että vaikkapa ruotsin rannikolla kasvatettua kassilohta lennätetään vaikkapa romaniaan perattavaksi ja sen jälkeen viroon pakattavaksi ja sitten myydään suomessa suomalaisille kuluttajille

kertooko se että tämä tuote on ruotsista kotoisin totuuden

rahahan tässä ratkaisee ja kuten aiemminkin tuli ilmi niin tällaiset liikemahdollisuudet myös houkuttavat sitten näitä koijareita jotka haluavat oikaista säännöissä ja mennä sieltä missä aita on matalin ja monesti kuluttaja kärsii

monissa maissa erityisesti tuolla kaukoidässä ei varmasti olla suomalaisesta hygieniatasosta kuultukaan ja olosuhteet ja menetelmät saattavat olla hyvinkin barbaarisia

tämä koskee sekä alkutuotantoa että tätä äsken kuvaamaani muualla kasvatetun ruuan käsittelyä

tästä syystä minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää että kuluttaja voi tietää mistä se tuote on peräisin mutta myöskin on tärkeää tietää miten se on liikkunut missä paikoissa sitä on käsitelty

toivon että edustaja kalmarin lakialoite otetaan vakavasti valiokunnassa ja pääsemme mahdollisimman pian tekemään täällä salissa hyviä päätöksiä suomalaisen ruuan puolesta

sanottakoon nyt vielä kun edustaja heinonen otti tuossa esiin että täällä eduskunnassa hän suosisi meidän syövän kotimaista ruokaa että yhdyn kyllä täysin hänen mielipiteeseensä ja toivon että mahdollisimman moni meistä kansanedustajista on tästä asiasta samaa mieltä

arvoisa puhemies

minun mielestäni tämä valtioneuvoston selonteko kehyksistä on hyvä ja osoittaa että hallituksella on tiukasti hyppysissään meidän talouden kehittäminen

nyt kun täällä on puhuttu tästä mahdollisesta yhteiskuntasopimuksesta ja siihen varmasti liittyy tämmöinen työmarkkinakierros niin haluaisin tuoda esiin ja esittäisin varsinkin kun me nyt tässä selonteossa ja muutenkin sälytämme meidän maamme yrittäjille varsin suurta taakkaa tästä työllistämisestä ja työpaikkojen luomisesta että hallitus käyttäisi arvovaltaansa sen eteen että yrittäjäjärjestöt otettaisiin tupopöytään mukaan jatkossa

kun se nyt on meillä viime vuosina sahannut vähän ylös ja alas välillä ja minun mielestäni tämä olisi kyllä oiva keino luoda nopeasti lisää pk yrityksiin työpaikkoja saada ihmiset teettämään hommia pienillä firmoilla ja työllistämään ja mielestäni kotitalousvähennys voisi olla vaikka lähempänä kymppitonniakin niin perustuuko tämä tämänhetkinen kotitalousvähennyksen tason asettaminen poliittiseen harkintaan vai onko se laskettu auki siten että on huomioitu sen dynaamiset vaikutukset ja potentiaalinen työllisyysvaikutus myöskin

myös uutiset tehtailta telakoilta ja monilta muilta vientityöpaikoilta ovat kylmääviä

arvoisa puhemies

olisin itse toivonut että tämä kalastuksen kalastonhoitomaksu olisi ollut samansuuruinen kaikenikäisille ja myöskin eläkeläiset olisivat mielestäni hyvin voineet osallistua sen maksamiseen näin ei olisi tarvinnut nuorempien polvien maksaa sitten vastaavasti vähän enemmän

taloutemme rakenteet ovat muodostuneet sellaisiksi että tällainen kehitys negatiivinen kehitys on käynnistynyt ja tilanne on se etteivät nämä työpaikat tule takaisin taloudellisten suhdanteiden parantuessa kuten ennen vanhaan

herra puhemies

minulla on sellainen käsitys tuon lain luettuani ettei osakaskuntien ääni kuulu silloin kun ammattikalastuslupia ollaan myöntämässä ja riski on siinä että ammattilaiset vievät sitten kalat harrastajien pöydästä ja suusta

tähän esitykseen oli valittu nyt niistä näkökulmista toinen

suomalainen vaatimattomuus suomalaisten yrittäjien keskittyminen omiin asioihinsa me emme oikein osaa paukutella henkseleitämme sillä tavoin kuin tuolla maailmalla pitäisi eli meidän markkinointiosaamisemme ja tuotteistamisosaamisemme koulutusviennin suhteen kaipaa kyllä voimakkaasti kehittämistä

edelleen kun näitä lupia ammattilaisille myönnetään niin mikä on se oikea korvaus joka ammattikalastajan tulee sitten maksaa pitäisikö sen perustua pyydysyksikköön

erityisen tärkeää on että yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan olennaisesti

mitä paremmin suomalaiset yritykset menestyvät ja kasvavat sitä enemmän suomalaisilla on töitä ja sitä enemmän valtio saa verotuloja

minusta se on kyllä liian pieni korvaus sen pitäisi ennemminkin perustua saatavan saaliin arvoon jolloinka korvaus olisi osakaskunnalle kohtuullinen ja se voisi sitten sillä rahalla toimintaansa kehittää

mutta kuten raportistakin käy ilmi niin team finland konseptin tiimoilta tähän saadaan apuja ja team finland jeesaa auttaa suomalaisia koulutuspalveluita tarjoavia organisaatioita ja yrityksiä tuotteistamisessa ja markkinoinnissa ja se on hyvä asia

yritystoiminnan elpyminen ja verotulojen kasvu eivät tapahdu sormia napsauttamalla

nimittäin meidän yliopistokoulutuksemme voisi hyvin olla eu ja eta alueen ulkopuolisille maksullista ja tämähän on myös vientiä

nyt tehtävät ratkaisut kuitenkin muuttavat taloutemme ja yhteiskuntaelämämme rakenteita siten että kun taloudellinen nousukausi taas alkaa paranevat myös mahdollisuudet hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon ja kehittämiseen

kalastuslaki on uudistuksen alla ja haluaisinkin siitä kuulla ministerin yleisnäkemyksen missä mennään

raha tulee ulkomailta ja näin ollen sitä voidaan pitää vientitoimintana

edustaja karimäki ottikin siihen liittyen jo tätä suojeluaspektia esiin

talousarvio on viisaasti laadittu ja rakennepaketissa esitetyt toimenpiteet rakentavia

mielestäni meillä kyllä mahdollisessa esityksessä tämä suojelupuoli on hoidettu varsin hyvin mutta haluaisin kiinnittää huomiota tähän ja vähän kysyä ministeriltä kiinnitetäänkö kalastuksen valvontaan riittävästi huomiota siihen että pyydykset ovat sellaisia etteivät ne ole turmiollisia siellä vesistöllä

sitä pidettiin vähän epäonnistuneena mutta ainakin lappeenrannan teknillisessä yliopistossa kokemukset olivat pääsääntöisesti positiivisia ja siellä kannatetaan tätä ajatusta

yritystukia kehitetään perustetaan kasvurahasto säätelyä ja turhia säädöksiä karsitaan kaavoitusta järkiperäistetään ja niin edelleen

toivoisin kyllä että tätä eduskunta myöskin edistäisi ja ministeri mahdollisuuksiensa mukaan

esimerkiksi norppaa voitaisiin suojella paljon paremmin sillä että verkot olisivat sellaisia joista norppa pääsisi irti

saisimme tämänmuotoista koulutusvientiä

tuleva talvi vaatii meiltä kaikilta varmasti venymistä

lisää toimenpiteitä myös tarvitaan jotta talouden nousukäyrän kulma saadaan jyrkemmäksi

kuuleman mukaan nämä tänäkin vuonna tapahtuneet norppakuolemat ovat johtuneet lähinnä siitä että ne ovat menneet pyydyksiin jotka ovat tällaisia vanhanaikaisia joista norppa ei yksin irti pääse

se kartuttaa valtion kassaa

kaikki ovat tyytyväisiä ja väitänpä että kaikkein tyytyväisimpiä ovat ne opiskelijat jotka maksavat siitä laadukkaasta koulutuksesta jotka ulkomailta tänne tulevat opiskelemaan

tässä suhteessa kyllä tätä uutta lakia tarvitaan

eli tästä olisi hyvä kuulla ministerin näkemys ja myös siitä onko tuo kalastuslupasäännöstö jo liian monimutkainen kun tuntuu siltä että sääntörikkomuksia kalastuspuolella tuolla vesillä on hyvin paljon enemmän verrattuna esimerkiksi metsästykseen

kyllä minä luotan suomalaisiin autokorjaamoihin ja yrittäjiin ja kannattaa pitää mielessä että näissä yrityksissä on oltava kunnon sertifioitu ja auditoitu laatujärjestelmä jotta tätä katsastustoimintaa voidaan harjoittaa

kyseinen tie on suomen raskaimmin liikennöity kaksikaistainen tie ja onnettomuustiheys on suuri ja raskas liikenne on pääsääntöisesti lähinnä vientiliikennettä

tietenkin nyt kun ministeri on paikalla haluaisin kuulla myöskin ministerin näkemyksen pitääkö hän tätä suurena uhkana että nyt merkkiliikkeet sitten turhaan korjauttaisivat asiakkaidensa autoja ennen kuin katsastavat niitä tiloissaan

arvoisa herra puhemies

siitä on tietenkin pitkä matka sotilasliittoon ja vaikka se ehkä voisi olla toivottavaa niin ministeri tuomiojan tavoin en pidä sitä realistisena vaihtoehtona

valiokunnan mietinnön suurin viisaus on kuitenkin sen viimeisessä kappaleessa jossa valiokunta itsekin toteaa että opetus ja kulttuuriministeriön tulisi harkita aloitteesta mahdollisesti johtuvaa lainvalmistelun tarvetta

pohdin voitaisiinko esimerkiksi pohjoismaiden ilmavalvontatutkajärjestelmät yhdistää siten että saataisiin yhteispohjoismainen tilannekuva ja vieläpä siten että tutkien sijoittelu olisi sellainen että jos jossain maassa tutkat ovat pois pelistä niin muiden maiden tutkilla voitaisiin sitten kattaa sen kyseisen maan ilmatilaa

uusi digitaalinen toimintaympäristö todellakin on aikaansaanut tilanteen jossa tekijänoikeuslainsäädännön soveltuvuus voidaan monissa tapauksissa kyseenalaistaa vanhanaikaisena

valiokunta toteaa itsekin että tekijänoikeussuojan takaavia ja nykyiseen toimintaympäristöön soveltuvia ratkaisuja tulee löytää sillä tarve niille on ilmeinen

juuri tähän edustaja lepomäki pyrkii esityksellään puuttumaan

esimerkiksi pilvipalvelut ovat viime vuosina kehittyneet niin nopeasti että niiden erottaminen paikallisesta tallentamisesta voi olla jopa vaikeaa monelle kuluttajalle ja siksi sekä kokonaisuutenakin arvioiden ihmisillä on oltava oikeus tallentaa pilvipalveluihin myös ostamaansa digitaalista sisältöä

harvoin on näin paljon aihetta tyytyväisyyteen

tosiasiallisesti yksityistä käyttöä on tallentaminen käyttäjän hallitsemiin mutta ulkopuolisten ylläpitämiin verkkopalveluihin ja lainsäädännön tulisi se tunnustaa

minusta ministeriön esitys ja edustaja vahasalon johtaman sivistysvaliokunnan lausunto ovat erinomaisia ja tämä lakiesitys myöskin on erinomainen

kokonaisuutena ajatellen kyse on siitä että tekijänoikeuslainsäädäntöä tulee kehittää vastaamaan digitaalisen ajan vaatimuksia siten että myös kuluttajan oikeudet ja mahdollisuudet huomioidaan nykyistä paremmin

lainsäädäntöä tulee kehittää siten ettei tekijänoikeuslaki ole koulutuksen työllistymisen vapaamman kilpailun tai teknisten innovaatioiden syntymisen tiellä

kehitysideana esitän vaikkei se tähän esitykseen kuulukaan että voitaisiin harkita ammattiaineiden opettajille säädettävää työelämään tutustumismahdollisuutta tai jopa velvollisuutta

viime aikoina on puhuttu paljon sääntelyn purkamisesta ja kansalaisten arjen helpottamisesta vähentämällä ja yksinkertaistamalla normien määrää ja yksityiskohtaisuutta

minusta valiokunnan puheenjohtaja edustaja vahasalo osoitti viisautta äsken todetessaan että asia on tässäkin tärkein ja tulkitsen tämän siten että laajempi tahtotila tekijänoikeuslainsäädännön kehittämiseen näiltä pohjilta on olemassa

arvoisa puhemies

mielestäni suomen tulisi hakea naton jäsenyyttä niin nopeasti kuin mahdollista mutta se nyt ei tällä erää ole hallitusohjelmassa joten se siitä

kannatan edustaja lepomäen tekemää esitystä

puheet tästä pohjoismaisesta yhteistyöstä minusta ovat kauniita ja hyviä mutta en usko että sitä kautta kovin nopeasti on saavutettavissa kokonaisvaltainen sotilasliittopohjainen puolustusratkaisu

edustaja thors minusta nosti hyvin esiin pohdinnan tästä ruotsin mahdollisesta nato jäsenyydestä ja siitä kumman tulisi sitä ensin hakea ja minusta meidän ei tule katsoa ruotsin mallia vaan toimia suomen etujen mukaisesti itsenäisesti tässä asiassa

edelleen osaltani liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenenä olen kiinnostunut tästä kyberturvallisuusasiasta ja tietysti täytyy nyt muistaa että kyberturvallisuus ja kyberpuolustus ovat eri asioita ja eri käsitteitä ja kyberpuolustus on tietysti yksi osa kyberturvallisuutta

mutta tiedustelisin edelleen ministeriltä tuleehan tähän meidän kyberpuolustusstrategiaamme ainakin tämä kyky vaikuttaa ennakolta tarvittaessa eli se niin puhuttu hyökkäyskyky koska sehän on tietotekniikan maailmassa olennaista että voidaan proaktiivisesti vaikuttaa asioihin ennen kuin ne tapahtuvat

arvoisa puhemies

halusin vain ihan käytännön kokemuksena kertoa tuolta lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta että siellä kun otettiin tämä koeohjelma jossa tietyt koulutusohjelmat tehtiin maksullisiksi niin itse asiassa ulkomaisten opiskelijoiden määrä lisääntyi runsaasti tämän myötä

kyllä tämä on sellainen kokemus jonka minun mielestäni tulisi rohkaista meitä siihen että tätä koulutusta voitaisiin paremmin myydä ulkomaille

meillä muutama vuosi sitten luovuttiin tästä sakon muuntorangaistuksesta ja se on johtanut tilanteeseen että tietyt elämäntaparikolliset tai pikkuvarkaat rötöstelevät mielin määrin ja jättävät sakot maksamatta eivätkä käytännössä koskaan joudu vastuuseen teoistaan kun ovat sellaisen elämäntavan valinneet

meillähän on ollut täällä salissa jossain vaiheessa puhetta siitä että tähän epäkohtaan puututaan ja haluaisin tiedustella missä nyt tänä päivänä mennään joko muuntorangaistus palautetaan vai kuinka on suunniteltu tehtävän

onko kyse rahanpuutteesta vai organisoinnista vai kuinka tähän voitaisiin puuttua siten että oikeudenkäyntiajat olisivat lyhyemmät

kolmanneksi jos puhemies vielä sallii toteaisin että kansanedustaja tolvasen jättämä lakialoite tästä ensikertalaisuusajasta ja sen pidentämisestä on kyllä erittäin kannatettava

tämä tänään käsittelyssä oleva sähköisen median viestintäpoliittinen selonteko on erittäin tärkeä kannanotto ja linjaus siihen mihin suuntaan median infrastruktuuria kehitetään maassamme lähitulevaisuudessa ja mihin suuntaan myös markkinat alalla kehittyvät

monessa puheenvuorossa on korostettu sitä että katsojan ja kuulijan asema on kaikkein tärkein

on tärkeää myös että kustannustaso saadaan pidettyä kansalaisten kannalta edullisena ja uskon että riittävän usean mediayhtiön keskinäinen kilpailutilanne osaltaan varmistaa sen

on tärkeää myös että lainsäädännöllä osaltaan pyritään varmistamaan se että viestintä on monipuolista ja laadukasta ja että myös kotimaisilla toimijoilla on menestymisen mahdollisuudet

arvoisa puhemies

lupamenettelyssä pitää jatkossakin voida noudattaa nykyistä käytäntöä jossa poikkeuslupa on mahdollista hakea tietylle maantieteelliselle alueelle

arvoisa puhemies

tämä menettelyhän on arkipäivää esimerkiksi mobiileissa viestintäverkoissa joissa puhelinoperaattorit joutuvat ylläpitämään eri sukupolvien teknologioihin perustuvia verkkoja puhtaasti sen takia ettei kuluttajan tarvitse jatkuvasti olla vaihtamassa luuriaan uuteen

nykyinen valtiontaloudellinen tilanne pakottaa säästämään ja uudistamaan toimintaa sekä hallintoa kaikilla sektoreilla myös poliisissa

tällainen edustaja voi olla esimerkiksi alueellinen kauppakamari

alkuperäinen tarkoitus tällä lailla lienee ollut lisätä rakennusten energiatehokkuuden vertailumahdollisuuksia jotta rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä voitaisiin parantaa